mutta en halua mitenkään olla vähättelemässä omaishoitajien työn merkittävyyttä ja aivan kuten edustaja totesi omaishoito säästää meidän kustannuksia kalliista laitoshoidosta ja on usein inhimillisempi vaihtoehto myös asiakkaalle itselleen

ikääntyminen on suomalaisen yhteiskunnan suuri saavutus

haluan vain lyhyesti kiittää tästä keskustelusta ja niistä terveisistä joita kansanedustajat tämän keskustelun yhteydessä toivat

se että elämme yhä terveempinä ja yhä pidempään on tärkeä asia ja on hienoa että viime kaudella saatiin aikaiseksi historiallinen vanhuspalvelulaki jolla pystytään paitsi turvaamaan palveluita myöskin edesauttamaan ihmisten osallisuutta sitä että he voivat olla mukana yhteiskunnassa siitä huolimatta että ikää tulee lisää

voi kyllä sanoa että tämän lakiesityksen juuret varmasti ovat aika pitkälti myös siinä palautteessa jota kansanedustajat yli puoluerajojen eri puolilta suomea ovat tässä vuosien kuluessa myöskin tuonne hallituksen suuntaan ja ministeriöihin päin tässä tärkeässä asiassa tuoneet

arvoisa herra puhemies

rajusti heikentyvä talous olisi antanut syyn tilanteen laajemmalle arvioinnille

mutta minä haluan että tässä asiassa katsotaan nämä asiantuntijoiden tärkeät näkemykset ensin ennen kuin tehdään näitä päätöksiä

suomenlahti on hyvin herkkä merialue ja me tiedämme että jos öljyonnettomuus tapahtuisi tuolla herkällä alueella niin juuri suomella olisi kaikista eniten hävittävää koska rannikkoalue on niin rikkonainen

kaiken kaikkiaan ulkoasiainvaliokunnan asiallinen vaatimus määrätietoisesta itämeri selonteosta olisi ansainnut hallituksessa hieman suuremman huomion

viime kaudella eduskunnan yksimielinen tahto ministeri rehula teidän silloin johtamanne valiokunnan kanta oli se että mikäli vanhuspalvelulain seurannassa tuo hoitajamitoitus ei toteudu niin lakia muutetaan velvoittavampaan suuntaan ja edeltäjänänne valmistelin tällaisen lain se on siis valmiina siellä pöytälaatikossa odottamassa mikäli hallitus sen haluaisi ottaa käyttöön

yhdyn kyllä siihen näkemykseen joka täällä on esitetty tästä ennaltaehkäisyn merkityksestä mutta haluaisin tiedustella sitä että kun esimerkiksi kansainvälisen merenkulkujärjestön imon rooli on monissa näissä ennaltaehkäisyn kysymyksissä erittäin merkittävä niin onko hallituksella ollut tai onko olemassa jonkinlainen strategia siitä millä tavalla tuolla imon piirissä tätä vaikuttamistyötä tehdään

me sosialidemokraatit olemme vaatineet hallitukselta koko vaalikauden todellisia päätöksiä puhtaamman itämeren puolesta

en lähde nyt tässä tuohon maatalousyrittäjien sosiaaliturvaan koska se ei valitettavasti minun tontilleni edes kuulu

vaadimme esimerkiksi niin sanotun sternin mallin mukaista vaihtoehtoisten suojelutoimien ta loudellisten ja yhteiskunnallisten vaikutusten arviointia itämeri ministeriä koordinoimaan suojelutyötä maatalouden päästöjen kuriin saamista sekä meriturvallisuuden ja öljyntorjunnan parantamista

mutta kun keskustelussa ehkä useampikin kansanedustaja totesi että olisi tärkeää saada nyt tämä asia vakinaistettua pidemmällä aikajänteellä eikä vain näin että tavallaan pienissä erissä tuodaan näitä uudistuksia niin todellakin olen kyllä aivan sitoutunut siihen että tuossa ensi kevään kehysriihessä yritettäisiin saada tässä asiassa pysyvämpi ratkaisu koska kaikki me varmasti täällä ymmärrämme nämä perustelut joita niin hallituksen esitykseen tässä asiassa sisältyy kuin niihin kommentteihinkin joita tässä keskustelussa täällä tänään on esitetty

käsitykseni mukaan se kaipaisi hieman parannusta

sitten haluaisin kyllä kysyä myös sitä että kun ymmärsin että ympäristöministeriö ehdotti tällaista koordinaatiohanketta itämeren pelastamisen turvaamiseksi myös muilta osin ja sille ei ilmeisesti valtiovarainministeriö lämmennyt että mikä on tämän hankkeen tilanne

arvoisa rouva puhemies

ennen nyt eilen tehtyjä ratkaisuja nähdäkseni hallituksen olisi tullut arvioida ne ponnet joita edellisessä ydinvoimapäätöksessä tässä salissa hyväksyttiin

lähialueilla tehtä vien ympäristöhankkeiden rahoitusta on viime vuosien aikana leikattu vaikka juuri ne ovat kustannustehokkaimpia suojelukeinoja

hämmästyttävän vähän tässä koko energiakeskustelussa nyt viime viikkojen aikana on ollut esillä energiansäästö ja energiatehokkuus

arvoisa puhemies

on ihan selvää että totta kai valmistelutyössä pyritään huomioimaan mahdollisimman laajasti kaikki se palaute mitä tästä asiasta on saatavissa

itsekin katson että tässä keskustelussa esiin nousi sellaisia kysymyksiä jotka varmasti on hyvä vielä valiokunnassa sitten tarkemmin selvittää ja varmasti ministeriö voi olla tässä hyvänä tukena

tuntuu vähän siltä että hallituksella on kyllä satoja työryhmiä joissa istuu todella maan ammattilaisia mutta sitten nämä selvitykset ja ehdotukset siirretään tyylikkäästi mappi öhön

arvoisa puhemies

on totta että me tiedämme joiltakin osin vielä varsin vähän siitä miten näiden terveysongelmien ja erilaisten haittojen taustat itse asiassa syntyvät

kyllä mielestäni tässä on tehty paljon muutakin kuin vain haaskattu aikaa

varsinkin tuo tilanne joka saattaa syntyä silloin kun äkillinen kuolemantapaus tulee

minä uskoisin että tähän tavallaan osittain myös liian pieneen tai vähäiseen tiedon määrään meidän täytyy jollakin tavalla tarttua ja thl tekee tässä todella tärkeää työtä

on varmasti selvää että siinä tilanteessa tarvittaisiin myöskin jonkinlaista tukea jotta perhe ja yrittäjä voivat tuosta tilanteesta selvitä

edelleen haluan sanoa että minä uskon kyllä siihen että meidän kannattaa hyödyntää sitä asiantuntemusta jota tässä valtakunnassa on erittäin paljon olemassa ja kuunnella heidän näkemyksiään

haluaisin kyllä korostaa myös sitä että myös näiden ammattilaisten jotka kohtaavat mahdollisesti esimerkiksi kosteusvaurioiden johdosta sairastuneita ihmisiä kouluttaminen on todella iso haaste

olemme pettyneitä siihen että maatalouden osalta hallituksen ehdotukset eivät sisällä yhtään konkreettista poliittista päätöstä tilanteen parantamiseksi tässä ja nyt

mutta todellakin puhemies on kiva että joskus hallitus saa näin laajasti eduskunnan lähetekeskustelussa kiitosta ja tukea jostakin esityksestä

aivan liikaa esimerkiksi tuossa tarkastusvaliokunnan mietinnössä kerrottiin esimerkeistä joissa ihmisen asiaa ei terveydenhuollossa otettu vakavasti

en ymmärrä ollenkaan sitä että meidän nyt kesken tuon käynnissä olevan työn ei sitä ole juuri nyt polkaistu käyntiin vaan työryhmä on jo antanut väliraporttinsa se työ on hyvin pitkällä pitäisi sitten alkaa sanomaan että mepä kiiruhdammekin tämän asian edelle ja teemme ratkaisuja ennen kuin teillä on mahdollisuus sanoa mihinkä suuntaan pitäisi mennä

viime hallituskaudella sosialidemokraatit toimivat hallituksessa ponnekkaasti maatalouden ympäristötuen ehtojen tiukentamisen puolesta

siitä lämmin kiitos ja vien nämä terveiset laajemminkin hallitukselle ja teemme sitten yhteistyössä töitä jotta tämä asia voitaisiin viedä siihen lopulliseen maaliin ensi kevään kehysriihessä

olemme sen jälkeenkin esittäneet toistuvasti ympäristötuen ehtojen kriittistä tarkastelua mutta hallituksen korvat on tässä asiassa suunnattu muualle

aivan ensiksi täytyy lukea tuo hallitusohjelman kirjaus joka kuuluu näin

minä toivon nyt että annamme työryhmälle työrauhan ja sen jälkeen palaamme tähän asiaan yhteisesti koska asia on mitä lääkkeitä ja tämä kysymys on tällä erää käsitelty iso tärkein

tämä virke minun tulkitsemanani tarkoittaa sitä että pyrimme pitämään huolta ensisijaisesti siitä vapaaehtoisesta hoidosta ja hoivasta josta meillä siitäkin on vielä puutetta

sen vuoksi olen katsonut että kun tämä päihdeäitien pakkohoitoasia on ensisijaisesti päihdehuoltolain sisällä kulkeva asia niin se pitää sisällyttää tuohon lainsäädäntöön jonka uudistus on tulossa myöhemmin todennäköisesti se jää seuraavalle hallituskaudelle

arvoisa puhemies

selonteko lupaa yhden ainoan lakiesityksen eduskuntaan ja se on odotettu öljynsuojamaksun korotusesitys jota sosialidemokraatitkin ovat hallitukselta vaatineet

ei ole siis kysymys siitä etten olisi huolissani tästä ongelmasta

olemme tätä jo kovasti odottaneetkin

mutta sitten on pakko kyllä toivoa arvoisa ministeri että pitäisitte hieman tukiopetusta hallituskumppaneillenne siitä mitä tämä laki sanoo suurista hankkeista

arvoisa puhemies

aivan aluksi haluan kyllä todeta että porvarihallitus ei voi mennä muiden hallitusten menneiden hallitusten selän taakse näissä asioissa teidän on ihan itse kannettava vastuuta näistä kysymyksistä

olen ollut hyvin hämmästynyt kun ympäristöministeri lehtomäki totesi tästä lausunto oikeudesta heti tämän esityksen tulon jälkeen että tämä on tärkeä uusi avaus

arvoisa puhemies

kuten pääministeri täällä totesi viime kaudella tehtiin uudistus näissä valtionyhtiöasioissa

rantakangas täällä esitti samasta asiasta vähän kummallisia käsityksiä ja myös pääministeri eilisessä blogissaan totesi että muutakin kuin vaan puhtaan alkuperäisen luonnon muuttumista tulee harkita

nyt haluan kysyä teiltä ministeri häkämies miten olette mielestänne teille annetussa valvontatehtävässä onnistunut ja onko tämä kyseinen tapaus johtamassa uudelleenarviointiin muun muassa tämän uuden yksikön osaamisen kannalta

toivoisin nyt että voisitte ministeri täsmentää sitä mitä tarkoitetaan ehdottomalla luvanmyöntämiskiellolla joka on ja pysyy tässä lakiesityksessä

tuolloin eduskunnan ympäristövaliokunta jota johdin esitti monia erittäin perusteltuja huolenaiheita siitä että tämä uudistus jota ministeri niinistö myös teidän puolueenne oli tekemässä johtaa käytännössä siihen että elyistä ympäristöosaaminen heikkenee ja jää elinkeinoelämän ja talouden jalkoihin

niin arvoisa puhemies totta kai pitää arvioida sitä tarvitsemmeko kiireellisempiä toimia mutta kuten jo äsken totesin niin olen henkilökohtaisesti sitä mieltä että kyllä meidän pitäisi tämä vapaaehtoisen hoidon tie ensin kyetä varmistamaan tässäkin kun näyttää olevan haasteita

tärkeää olisi myös rakentaa toimintasuunnitelma muiden rantavaltioiden kanssa siitä millä tavalla yhdessä vaikutetaan muihin kansainvälisiin toimijoihin esimerkiksi eussa ja kansainvälisessä merenkulkujärjestössä imossa

olen itse saanut viestejä siitä että vaikka meillä on toimivaa päihdeäitien kuntoutusta niin kunnat ovat joissakin tapauksissa olleet kovin haluttomia antamaan äidille maksusitoumusta tähän hoitoon vaikka äidillä olisi oma halu päästä päihteettömään elämään

me sosialidemokraatit odotamme että hallitus tuntee vastuunsa itämerestä eikä luota liiaksi selontekonsa ympäripyöreisiin korulauseisiin

tähänhän viittaavat esimerkiksi ne tilastotiedot joissa kerrotaan että nimenomaan ympäristöpuolelta elyistä on viety enemmän henkilökuntaa kuin muilta alueilta

arvoisa puhemies

kotimerestämme on saatava puhtaampi ja turvallisempi niin meille kuin tulevillekin sukupolville

olen kysyjän kanssa samaa mieltä siitä että meidän neuvolajärjestelmällämme on erittäin suuri rooli siinä että tunnistetaan tämä asia otetaan puheeksi ja autetaan päihteistä eroon

kysymys on hyvin tärkeä ja niin kuin edustaja kertoi niin huolimatta siitä tosiasiasta että yhä suurempi osa suomalaista lapsista ja nuorista voi yhä paremmin meillä silti on erittäin suuria haasteita myös joidenkin ryhmien kohdalla ja nämä ongelmat näkyvät sitten valitettavasti lastensuojelutyön kuorman kasvuna

kysymys on todella tärkeä koska usein tässä omaishoidossa tuntuu olevan julkisessa keskustelussa ainakin painopiste hyvin paljon ikäihmisten hoidossa ja hoivassa mutta meillä on todella paljon myös vanhempia jotka hoitavat esimerkiksi vammaista lastaan omaishoidon tuen avulla ja on tietenkin hyvin tärkeää että siinä omaishoitosopimusvaiheessa jo mietitään niitä palveluita joita tuo vanhempi voi tarvita sitten sen oman hoiva ja hoitotyönsä tueksi

mutta pelkään että jos lanseeraamme tällaisen pakkohoidon tähän maahan niin näemme yhä vähemmän tuolla neuvoloiden vastaanotoilla niitä äitejä jotka oikeasti tarvitsisivat tätä apua ja senkin vuoksi tämä kysymys mielestäni pitää arvioida hyvin tarkasti

mitä kiireellistä olemme tekemässä

ehkä keskeisin uudistus hallituksen suunnalta tässä asiassa on uusi sosiaalihuoltolaki joka parhaillaan on eduskunnan käsittelyssä ja tässä lainsäädännössä nimenomaan tavoitteena on se että ennalta ehkäisevien palveluiden asemaa pyritään vahvistamaan joka tarkoittaa käytännössä sitä että yhä useampi lapsiperhe saa apua ajoissa eikä joudu sellaisiin ongelmiin joissa sitten ollaan lastensuojelun kanssa tekemisissä

arvoisa puhemies

on äärimmäisen tärkeää että tämä kertomus on täällä käsittelyssä ja on hyvä että saamme tietoa näistä epäkohdista joita meillä vielä perusoikeuksien toteutumisessa suomessa on

ja siinä mielessä jo viime viikollakin täällä mainittu sosiaalihuoltolain uudistus joka on eduskunnassa on erittäin tärkeä tuomaan tätä parannusta näihin palvelupuolen asioihin

olisin vielä halunnut ministeriltä tiedustella sitä miten te näette suomessa tällä hetkellä toimivien turvakotien paikkojen määrän

sen lisäksi tietenkin meillä on työsopimuslaissakin olemassa mahdollisuus hakea osittaista hoitovapaata eli lyhennettyä työviikkoa jotta tämä työn ja hoivan yhdistäminen onnistuisi paremmin

ja pidän hyvänä kun tässä puheenvuorossa maija sakslin toteaa että taloudellinen epävarmuus rapauttaa luottamusta yhteiskunnan kykyyn turvata perusoikeudet ja ylläpitää hyvinvointia ja turvallisuutta ja että tämän arvioidaan osaltaan luovan kasvualustaa niin nationalismille muukalaisvihalle kuin pelon ilmapiirille että laillisuusvalvojat kiinnittävät huomiota myös näihin asenteisiin joita meillä vielä yhteiskunnassa on

me tiedämme että eun suositustaso turvakotipaikkojen määrän osalta on aivan toista luokkaa kuin mitä meillä tällä hetkellä näitä paikkoja todellisuudessa on tarjota

tämä on aivan keskeinen asia silloin kun puhutaan siitä että ihminen kokee lähisuhteessaan väkivaltaa ja tuosta kierteestä irtautuminen on usein hyvin vaivalloinen prosessi

mutta siinä on vielä tehtävää se on vaativaa hommaa kaikille niille vanhemmille jotka tätä hoivatyötä tekevät

monet ihmiset eivät a uskalla lähteä ja b eivät sitten ehkä saa sitä asiantuntevaa apua jota he tarvitsevat jotta tämä kierre saadaan poikki

mutta puhemies haluan nostaa tässä esille sen asian että kun nyt puhumme esimerkiksi vanhusten kohtelusta josta edustaja mäkisalo ropponen täällä hienosti jo käytti puheenvuoron on tärkeää puhua osaamisesta toimintakulttuureista ja asenteista mutta aivan yhtä tärkeää on pitää huolta siitä että tätä työtä tekeviä ihmisiä on riittävästi

eli oletteko sitä mieltä että paikkoja tarvitaan lisää ja milloin tämä mahdollisesti toteutuu

äsken viittasin nimenomaan päihdehuoltolain kokonaisuudistamiseen ja se on toinen asia kuin sosiaalihuoltolain uudistus josta olen kysyjän kanssa täsmälleen samaa mieltä

arvoisa puhemies

todellakin tuo kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma pitää sisällään ajatuksen siitä että nämä omaishoidon tuet saataisiin tästä nykyisestä hyvin eriarvoisesta tilanteesta hieman tasavertaisemmiksi eri puolilla maata koska nythän vaikuttaa hyvin pitkälti se missä kunnassa kyseinen omaishoitaja työtään tekee siihen miten hänen työtään sitten taloudellisesti tuetaan

arvoisa puhemies

olen vakuuttunut siitä että hyvin pian saamme tämän sosiaalihuoltolain kokonaisuudistuspaketin lausuntokierrokselle ja tavoite on se että ensi syksynä saisimme tuon ison kokonaisuuden eduskunnan käsittelyyn

aivan aluksi haluaisin todeta ministeri lehtomäelle että saimaannorpan hieman kohentunut tilanne ei riitä missään nimessä selättämään esimerkiksi ympäristöjärjestöjen aivan aiheesta tälle hallitukselle esittämää kritiikkiä

mielestäni siinä on paljon sellaisia elementtejä jotka voivat parhaimmillaan tukea paitsi hyvinvointipalvelujen järjestämistä myös tätä taloudellista kestävyyttä

jo viime viikolla täällä puhuimme siitä että hallitus on täydentävässä budjettiehdotuksessaan lisännyt resursseja omaishoitajien terveystarkastuksiin jotka ovat tärkeä muoto tämän omaishoitajan jaksamisen tukemisen kannalta ja sitä myöskin tuo omaishoidon kehittämisohjelma omassa esityksessään toi esiin

ne ovat meidän yhteisiä alueitamme ja hämmästelen kovasti sitä että nyt myös eduskunnasta hallituspuolueet haluavat tällaisen viestin kansalaisille antaa

sitten haluan kysyä ministeri teiltä kun nyt kiittelitte kovasti sitä että täällä myöskin kyetään ympäristötöihin lisäämään kuten aikaisempinakin vuosina rahoitusta niin eikö tämän jätevesihässäkän hoitamiseksi olisi tarvittu nyt hallitukselta viime budjetissa jo hieman parempaa panostusta tähän neuvontaresurssiin

eli tämä terveystarkastusasia etenee

sitten on tästä isommasta uudistuksesta kysymys ja luulen että siinä tuo valmistelu saadaan liikkeelle tällä kaudella mutta varsinaiset jatkoratkaisut tulevat sitten tulevan hallituksen työlistalle

oli todellakin vähän hämmentävää kuulla ainakin tiedotusvälineistä unkarin pääministerin kommentteja siitä että vain joidenkin poliitikkojen toimesta olisi kritisoitu unkarin tilannetta

sote uudistuksen roolia ei voi vähätellä tässäkään asiassa nimenomaan palvelujen integroimisen ja saumattomien palveluketjujen aikaansaamiseksi myös omaishoitajille

me esimerkiksi euroopan neuvoston työssä täällä mukana olevat eduskunnassa olevat parlamentaarikot tiedämme hyvin että euroopan neuvosto ei ole mikään yksittäisten kansanedustajien julkitulopaikka vaan siellä tehdään yhteisiä päätöksiä ja euroopan neuvosto parhaillaankin pohtii unkarin ottamista erityiseen monitorointiin

ehkä vain täydennyksenä tuohon ministeri viitasen hyvään puheenvuoroon se että uskon kyllä että meidän palvelujärjestelmällämme on myös keskeinen rooli siinä että jokainen lapsi ja nuori löytäisi itselleen sopivan harrastuksen eikä jäisi yksin

nyt kysyisin pääministeri teiltä

millä tavalla koette että kun neljä ulkoministeriä on lähestynyt komissiota jotta eun sisälle saataisiin vastaavia monitorointimekanismeja millä tavalla yhteen sovitetaan nyt euroopan neuvoston ja eun mahdolliset tulevat uudet mekanismit

tässä meillä tietenkin kattava neuvolajärjestelmä on aivan oivallinen työväline siihen että voidaan myöskin neuvolasta käsin neuvoa sellaisten harrastusmahdollisuuksien pariin

arvoisa rouva puhemies

mutta jaan kyllä sen huolen jonka edustaja tässä nosti esille että taloudellinen mahdollisuus osallistua on monilla perheillä ja lapsilla hyvin rajallinen

haluan kuitenkin valiokunnan puolesta korostaa sitä että kyseessä oli valtavan suuri lakipaketti erilaisia yksityiskohtia täynnä ja yritimme kyllä käydä sen ajan puitteissa mikä oli mahdollista tätä mahdollisimman perusteellisesti läpi

se mikä ei ole edennyt tällä hallituskaudella huolimatta siitä että ympäristövaliokunta on lukuisia kertoja ihan yksimielisesti vaatinut sitä on tämä budjetin ilmastovaikutusten laadinta siten että ne konkreettisesti näkyisivät

tässä varmasti tarvitsemme kaikkien puolueidenkin yhteistä työtä sen mahdollistamiseksi että harrastusten hinnat eivät kohoa liian korkealle jolloin menetämme myöskin nuoria lahjakkuuksia niin kulttuurin kuin liikunnan saralta

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

tuo vammaisten henkilöiden oikeuksien sopimus ja sen ratifiointi kuuluu varsinaisesti ulkoministeri tuomiojalle mutta koska hän ei ole tänään paikalla niin voinen lyhyesti vain vastata että tämä sopimus todellakin nyt etenee se on pitkän odotuksen tulos ja itsekin sain eilen olla mukana tilaisuudessa jossa vammaisjärjestöt muun muassa esittivät kyllä lämpimän kiitoksen siitä että nyt vihdoin saadaan tämä tärkeä asia eteenpäin

perussuomalaisten linja tosiaan tuntuu olevan se että köyhät kyykkyyn muualla paitsi suomessa ja me tiedämme kaikki että ilmastonmuutos kohtelee kaikkein rajuimmin juuri jo ennestään köyhiä ihmisiä

uskon kyllä että tässä on monia sellaisia seikkoja jotka tulevat eivät nyt ehkä aivan sormia napsauttamalla mutta sanotaan muutamien vuosien viiveellä näkymään oikeasti selkeämpänä päätöksentekona asunto osakeyhtiöissä ja myös näissä yksittäisissä asioissa joita nostitte esille

haluaisin todeta tähän alkuun sen että palestiina kysymys on ollut esillä hyvin monissa kansainvälisissä keskusteluissa ja muun muassa euroopan neuvosto lokakuun alussa myönsi hyvin suurella yksimielisyydellä palestiinalle demokratiatarkkailijastatuksen euroopan neuvostossa joka on mielestäni yksi askel siinä rauhanprosessin etenemisessä

arvoisa puhemies

haluan kuitenkin korostaa sitä että en usko että nuoret laajamittaisesti ikään kuin köllöttelevät vain toimeentulotuen varassa vaan kyllä suuri osa nuoristamme pyrkii aktiivisesti niin koulutukseen työharjoitteluun kuin työhönkin

sitten haluan vielä arvoisa puhemies lopuksi kyllä todeta sen että olen hyvin huolissani siitä ihan tästä puheenjohtajaroolista käsin ympäristövaliokunnassa miten suomalaiset ihmiset suhtautuvat ilmastonmuutoksen hillintätoimiin jos lasku jakautuu epäoikeudenmukaisesti

vielä haluan korostaa kyllä sitä että toivomme tietenkin että koko tämän lainsäädäntöpaketin vaikutuksia nyt seurataan tarkasti oikeusministeriössä